matikainen kallströmille vastaisin että todellakin ensi vuoden aikana pystymme saamaan jo niitä ensimmäisiä selkeitä tuloksia sinne miten pystymme tässä julkisessa taloudessa tätä konserniohjausta parantamaan

meillä on tekemistä siinä paitsi valtionhallinnon puolella myöskin kuntien osalta

olemme tehneet sitä valtiovarainministeriössä jo pitkään mutta vuoden alusta tämän sade hankkeen pohjalta meillä on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet joiden avulla näitä tuottavuushyötyjä saataisiin aikaan

sellaisillahan on voi sanoa maailman sivu jo hoidettu iso osa tämän maan perusterveydenhuollosta

eli tässä selvää selkiytymistä tapahtuu jonka myötä pystymme myöskin katsomaan niihin rakenteisiin sisälle ja varmasti auttamaan kuntia ja kuntayhtymiä entistä tuottavampaan palveluiden järjestämiseen

tiedän kuinka tiukalla rahat monessa kunnassa ovat mutta se puskurien kerääminen ei kyllä kovin yleistä ole ollut

heinäluomalle toteaisin että tänä vuonnahan itse asiassa kuntien verotulot olivat jonkin verran plussalla vielä lokakuuta kun katsottiin ja arvio on että koko vuoden tilanne on se että aavistuksen verran ollaan plussalla että miinusmerkkistä se ei kokonaisuudessaan kuitenkaan ole ollut

arvoisa puhemies

toisin kuin ed

en kannata pakkoliitoksia

se mitä olen esittänyt tänne pääkaupunkiseudulle on metropolimalli joka tarkoittaisi käytännössä sitä että me pilkkoisimme nämä nykyiset liian suuret kaupungit pienemmiksi osasiksi ja tietyistä asioista päätettäisiin kuten maankäytöstä asumisesta ja liikenteestä sitten metropolimallin mukaisesti ikään kuin yhteisesti

se on se metropolimalli koska minä olen sitä mieltä että helsinkikin on käytännössä monessa asiassa aivan liian iso nähtiin viimeksi kun oli esillä tämä ihan täysin turha tarpeeton leikkauslista

arvoisa puhemies

tilanne on erittäin haastava ja vaikea niin kuin tämä kokonaistaloudellinen tilanne on paitsi suomessa myös maailmalla edelleen näistä myönteisistä merkeistä huolimatta

se perustui tietenkin siihen vahvaan talouskasvuun josta maassamme saatiin nauttia mutta myös hallituksen johdonmukaiseen politiikkaan ja myös kuntataloutta vahvistaviin toimenpiteisiin

pääministeri vanhasen ensimmäisen ja toisen hallituksen aikana kuntataloutta on pitkäjänteisesti parannettu ja tällä vaalikaudella esimerkiksi verovähennykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti kuten tehtiin jo viime vaalikaudella

myös indeksikorotukset tehdään sataprosenttisesti ja lisäksi kustannusten nousun nelivuotistarkistukset maksettiin täysimääräisesti ajallaan

mutta on meidän vastuullamme ei ainoastaan kansanedustajina vaan ennen kaikkea kuntapäättäjinä pystyä tähän menokehitykseen myöskin puuttumaan

tämä kustannuskehityksen kuriin saattaminenhan oli vahvasti myös paras hankkeen käynnistämisen taustalla ja paras hanketta on syytä viedä edelleen erittäin määrätietoisesti eteenpäin mutta on selvää että sen myötä syntyvät tuottavuushyödyt tullaan näkemään vasta pidemmällä aikavälillä

mutta on kuitenkin niin että niissä kunnissa joissa yhdistymisiä on tehty on oltava erittäin tarkkana on varmistettava että tätä käyttömenojen kasvua kyetään todellakin uusissa olosuhteissa hillitsemään ja myöskin investoinnit toteuttamaan uuden kuntajaon kannalta tarkoituksenmukaisesti ja sama vaatimus tietenkin koskee myöskin yhteistoiminta alueita

on myös tärkeää että näiden uudistusten osalta toteutamme tällä hallituskaudella myös erikoissairaanhoidon osalta toimenpiteitä ja tästähän on erittäin paljon myöskin hallitusohjelmaan kirjattu

todellakin tämä rahoitusmarkkinakriisihän näkyi ensimmäisenä yhteisöverotuottojen vähenemisenä ja juuri siksi ne tämän vuoden alussa hallituksen tekemät toimenpiteet painottuivatkin sinne puolelle

valtio myös panostaa työllisyyden parantamiseen tässä budjetissa ja aikaisemmissa lisäbudjeteissa erittäin voimallisesti ja niin se vaan on että työllisyyden parantaminen on parasta kuntapolitiikkaa

tuossa kannanotossa joka otettiin jo jokin aika sitten jossa olemme helsinkiläisten ministereiden kanssa samaa mieltä siitä että tiiviimpää yhteistyötä tällä alueella tarvitaan ja itse olen todellakin sitä mieltä että metropoli malli tarjoaisi siihen erinomaiset mahdollisuudet

mutta silloinkaan kyllä ei tuossa yhteisessä linjauksessa lähdetty siitä että millään pakkotoimenpiteillä siihen mentäisiin

kokonaistuotannon kasvu on sidottu maailmantaloudenkin toipumiseen ja kokonaistuotannon kehityksestä riippuu myös kuntien verotulokehitys

kaikilla niillä toimenpiteillä joilla hallitus on tähän saakka mennyt pyritään tilannetta helpottamaan mutta paljon on se on syytä tunnustaa myöskin kuntien omissa käsissä

kun katsoo tätä koko ulkoasiainministeriön hallinnonalaa ja budjettimomenttia siinä on hyvin samantyyppisiä ongelmia kuin oli tämän vuoden budjettia päätettäessä

edustustoverkkoa ollaan leikkaamassa kehitysyhteistyömäärärahoissa ei pysytä niissä tavoitteissa jotka on kansainvälisesti annettu ja vaikka ministeri tuossa kovin lupaili ja uskoi ja toivoi että tavoitteisiin päästään niin kun tätä budjettiesitystä lukee siinä tuntuu olevan kyllä erittäin paljon toiveajattelua ja silmänkääntötemppua

jos ajatellaan että päästöoikeuksien huutokaupasta saatavilla tuloilla sitten tämä syntyvä erotus katettaisiin minun on kyllä hyvin vaikea siihen uskoa

kun ottaa huomioon nämä ongelmakohdat edustustoverkon karsimisen ja kehitysyhteistyömäärärahoissa jälkeenjäämisen ja myöskin sen että siviilikriisinhallintaan ei olla panostamassa siinä määrin kuin aikaisemmin ja tarpeet ovat kovat ja kun ollaan kuitenkin ykn turvaneuvoston jäseneksi pyrkimässä tuntuu siltä että tästä asetelmasta se on erittäin hankalaa

myöskin sitten jos tuo tavoite saavutetaan sen työn tekeminen on entistä haastavampaa juuri tässä ympäristössä kun edustustoverkkoakin karsitaan

niin kuin täällä useassa puheenvuorossa on todettu kuntaliitokset eivät ikävä kyllä ole mikään patenttiratkaisu siihen että pystytään palvelut pitkällä tähtäimellä tuottamaan ja menot pysyvät kurissa

mutta jos todellakin halutaan tässä tuottavuuskehityksessä saada suuria aikaan niin silloin keskeisessä asemassa ovat nimenomaan isommat kaupungit mutta tämä tuottavuuden kasvattaminen koskee tietenkin myös pieniä kuntia

paras hanketta viedään määrätietoisesti eteenpäin

me teimme lukuisia kirjauksia tuossa hallituksen puoliväliriihessä jossa todettiin että paras hanketta viedään eteenpäin parannetaan erikois ja perusterveydenhuollon yhteyttä ja uudistetaan myös niitä erikoissairaanhoidon rakenteita

mutta meillä nyt on tämä olemassa oleva maailma ja pitää voimakkaasti toki uudistaa rakenteita mutta maailmaa ei pysty kerralla muuttamaan

mutta sitten kehittäisin vähän paremman järjestelmän kun meillä nyt on tämmöinen ikään kuin automaattituki ja sen saa joka tapauksessa huolimatta siitä minkälaisia päätöksiä esimerkiksi niinä viimeisinä itsenäisyyden vuosina on tehnyt

siinä olisi vähän sitä tuottavuusnäkökulmaa ja tietyllä tavalla palkittaisiin tuottavista kuntaliitoksista eikä automaattisesti ole sama että vaikka miten päin sen tekee niin rahaa tulee

siinä ovat ne kaikki muut päätökset paljonko sitä liikkumavaraa tulee tänä ja ensi vuonna kelamaksun poisto yhteisöveron korotus myöskin ne valtionosuuksiin tulleet lisäpanostukset

tässä todellakaan ei ole laskettu sitä verotulomenetysten kompensointia eikä indeksitarkistuksia

hetemäen työryhmä tuon budjettiriihessä tehdyn kirjauksen pohjalta tulee tarkastelemaan myöskin kuntien verotulopohjan laajentamista ja yhtenä osana siinä ilman muuta on myöskin tämä kiinteistövero

siinä mielessä on katsottava myös muun muassa jäteveron osalta sitä tuloutusta mutta se tietenkin pitää muistaa ettei sieltäkään nyt mitään ihan uutta rahaa ole löydettävissä

olemme erittäin hyvin pystyneet hoitamaan tämän nykyisen tilanteen ja myöskään reklamaatioita siitä ei ole tullut että olisi ongelmia resurssien suhteen

sitten meillähän ovat eu tasolla tämän ikään kuin uuden finanssikriisin estämiseksi tehtävät toimenpiteet ja tämän valvontakehikon parantaminen tämän de larosieren raportin pohjalta hyvässä vauhdissa ja tarkoitus on saada jo tämän vuoden loppuun mennessä päätöksiä aikaan

nyt on se momentum tehdä tästä valvontajärjestelmästä sellainen että pystyttäisiin todellakin ehkäisemään uudet kriisit ja niiden siementenkin syntyminen

arvoisa puhemies

kun ministereiden puheenvuoroja kuunteli niin molemmista tuli oikeastaan vähän toiveita myöskin eduskunnan suuntaan sekä tämän kehitysyhteistyömäärärahojen tason ja kasvun mahdollistamiseksi että sitten toisaalta myöskin tämän edustustoverkon suhteen

ministeri tuomioja tuossa juuri aivan oikein korosti sitä kuinka tärkeässä roolissa edustustoverkko on suomalaisten edunvalvonnan näkökulmasta myöskin suomen vientiponnisteluiden näkökulmasta

viime vuonna teimme yksimielisen lausunnon siitä että pitäisi edustustoverkkoon suunnata enemmän varoja mutta se ei sitten muulta eduskunnalta saanut riittävästi tukea ja ymmärrystä

samoin kehitysyhteistyömäärärahojen tason korottaminen ja kasvuvauhdissa pysyminen on ollut toinen tärkeä painopiste koko ulkoasiainvaliokunnalla

mutta kysyisin ministeri hautalalta siitä että kun uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa demokratiatuki on selkeänä yhtenä uutena painopisteenä niin miten tämän tuen osalta on jo konkretisoitu sitä mitä se sitten ihan käytännössä tarkoittaa